nämä ovat niitä tekoja jotka on tehty ei euroopan pelastamiseksi vaan suomen pelastamiseksi ja tässä hallitus on ollut vakaa ja vankkumaton

varmasti myös on syytä odottaa ensin mitä tapahtuu kuntakartan osalta ja minkälaisia kuntakokonaisuuksia syntyy

toivottavaa olisi että tämän hankkeen puitteissa päästään tulokseen jossa löydetään ratkaisuja myös kaupunkiseutujen osalta liikenteeseen niin että julkinen liikenne on aidosti markkinaehtoista ja se olisi yhä useammalle aito ja houkutteleva vaihtoehto

mutta se että perustuslakivaliokunta katsoi tässä tilanteessa tarpeelliseksi tätä asiaa pohtia johtui osin siitä minkälaisia linjauksia tässä lausunnossa apulaisoikeuskansleri esitti

itse näen ongelmallisena esimerkiksi sentyyppisen jakoehdotuksen missä uusimaa laitettaisiin keskeltä kahtia jolloin edelleen hämärtyisi se ketä ihminen voi äänestää omalta alueeltaan

toivon että tässä salin keskustelussa suhtaudutaan tulevaisuuteen rakentavasti ja unohdetaan uhkakuvat joita tämän päivän näkökulmasta saattaa olla ja mietitään sitä mitä mahdollisuuksia tämä tuo

tuntuu todellakin että iso kuva on edelleen hukassa ja tämä taloustilanteemme haasteellisuus ei edelleenkään ole auennut suurelle osalle oppositiota vaan ollaan edelleen valmiita lisäämään lastemme velkataakkaa

yksi asia siinä jonka hän otti esiin oli tämä ohjeistus asiasta ja opetushallitus ryhtyi tämän lausunnon johdosta pohtimaan sitä että mikä on ja ajantasa onko ohjeistus ajantasaista ja tässä suhteessa heräsi kysymys aidosti siitä kuten edustaja zyskowiczkin täällä ansiokkaasti huomioi onko esimerkiksi suvivirsi sallittu vai ei

nyt jo on välillä sekavaa se saako ihminen joka asuu vantaalla äänestää helsingin ehdokasta vai ei

edustaja yanarille toteaisin että kun rohkeus välttämättömiin toimenpiteisiin ei riitä niin teidän logoksenne sopisi hyvin tämmöinen hyvin raskasta velkareppua kantava lapsi

tästä kuitenkin oli aivan olemassa olevat tulkinnat sekä perustuslakivaliokunnalta että oikeusasiamieheltä ja sen takia ehkä oli tarpeen päivittää se

ja miksi päivittää niin se johtuu taas siitä että apulaisoikeuskanslerin lausunnossa viitattiin siihen että aika olisi muuttunut niin että nämä perustuslakivaliokunnan kannat olisivat vanhentuneet

arvoisa puhemies

tämä atalanta operaatio on erittäin merkittävää humanitääristä työtä ja on mielestäni monella tavoin perusteltua ja hyvä että myös suomi osallistuu omalla panoksellaan operaatioon

nyt kun tätä on pohdittu on ollut tärkeää että tässä asiassa kulttuuri perinne ja sitten suoranaisesti uskonto on erotettu ja on päästy tunnetasolta järkitasolle

täällä keskustelussa on tänään tullut vastauksia moniin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin muun muassa koskien mahdollisia turvapaikkahakemuksia oikeudenkäyntejä miehistön turvallisuutta ja tämän projektin kestoa

mielestäni tässä meidän lausunnossamme oli tärkeää myös tuoda esiin se että tämmöinen pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen ei myöskään millään tavalla edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta ja toisaalta korostaa sitä että kaikilla pitää olla vapaus itse päättää osallistuuko uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei

myös näistä riskeistä ja niihin varautumisesta kuultiin kohtalaisen hyvää analyysiä ja varmasti näihin vielä paneudutaan yksityiskohtaisemmin valiokuntakäsittelyssä

tässä keskustelun aikana kuitenkin on tullut uutinen jonka mukaan merirosvot ovat kaapanneet norjalaisen aluksen tansanian rannikon edustalla ja tähän ehkä olisi ollut hyvä saada vielä varmistusta mikä on todella tämä riskiarvio

täällä todetaan että viitteitä siitä että partiointitehtävissä olevia aluksia vastaan pyrittäisiin kohdistamaan hyökkäyksiä ei ole mutta kun tilanne nyt on tämä ja eletään muuttuvassa maailmassa siihen kun miinalaiva sinne saapuu on vielä aikaa niin ehkä on hyvä vielä tähän asiaan kiinnittää huomiota

kyllä tämä yhteen hiileen puhaltaminen on nyt näinä aikoina erittäin tärkeää ja voi olla todella tyytyväinen että pitkien neuvottelujen jälkeen tähän raamisopimukseen päästiin

se mitä tässä on esiin otettu tasa arvokysymyksistä ja niihin liittyvistä asioista on erittäin tärkeä asia

mutta esimerkiksi nämä perhevapaat joista edustaja heinonenkin totesi kyllä auttavat myös tasa arvon lisäämisessä ja siinä että eri sukupuolilla on mahdollisuus tehdä työtä erilaisissa elämänvaiheissa

luonnonolosuhteet saattavat olla yllättäviä ja voi olla että kaikkiin tilanteisiin ei lainsäädännölläkään aukottomasti pystytä varautumaan

tässä ehdotetulla lailla tulvariskien hallinnasta on tarkoitus parantaa varautumista sää ja vesiolosuhteiden muutoksiin ja tämä ympäristövaliokunnan lausunnossa esiin tuotu ajatus siitä että lakiehdotus lisää yleistä tietoisuutta ja edistää näin vahinkojen ennaltaehkäisemistä on erittäin hyvä ja tärkeä asia tässä huomioida

kyllä tälle kuntauudistukselle on todella nyt tilaus ja tarve

nyt kun tässä luodaan myös tätä valtionosuusjärjestelmää tälle mallille niin sitäkin silmällä pitäen on hyvä että vahvat peruskunnat joissa on myös tervettä kasvua tervettä elinvoimaa saavat tämän valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä sitten tukea omaan toimintaansa ja riittävästi niitä kasvun eväitä

myöskin siinä tiedotuksessa joka tämän lain osalta toteutetaan on hyvä viestiä ihmisille että tämän lain myötä on kiinnitetty näihin asioihin huomiota ja myöskin opastaa kiinteistöjen omistajia varautumaan tulva ja vesivahinkoihin

edustaja tölli täällä kysyi sitä minkä takia hallitusohjelmassa ei ole tarkempaa metropoli osiota

te säilyttäisitte kaikki nykyiset rakenteet ja lisäisitte menoja mutta silti jollain ihmeen konstilla kuvittelisitte että velkaantuminen loppuisi

olen sitä mieltä että nyt kun tehdään aiesopimusjärjestelmän uudistuksia ja kuntarakenteen uudistuksia niin tässä on ihan hyväkin että nyt ei hätäillä metropolihallinnon tai edes metropolipolitiikan konkreettisten toimenpiteiden osalta vaan katsotaan yksi uudistus ensin kuntoon

tasa arvoinen suomi ei voi olla maa jossa äitiys on riski jossa lasten saaminen voi vaarantaa naisten työuran jossa äitiyteen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat naisten palkkaan tai johtavat siihen että lasten hankintaa lykätään nelikymppisiksi

suomi ei myöskään voi olla maa jossa kotiin jäävä isä on työpaikalla kummajainen saatikka maa jossa miehet tekevät tärkeämpää työtä kuin naiset

osa näistä aluehallinnon toimipisteistä on ollut niin sanottuja täyden palvelun toimipisteitä ja osa ei mikä on osittain aiheuttanut kritiikkiä tämän aluehallintouudistuksen suhteen

onko todella niin että keskusta ja perussuomalaiset eivät ole valmiita uudistamaan suomea ja taistelemaan naisten työelämän tasa arvon ja palkkatasa arvon eteen

arvoisa puhemies

ehkä tässä edustaja saarakkalalle toteaisin että nyt on kyse hallituksen toimenpidekertomuksen tarkastelusta ei tässä mistään kerskumisesta kyse ole

tälle tehtävälle uudistukselle jonka myötä painopistettä siirretään aiempaa selkeämmin varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan on osoittautunut olevan selkeä tarve

tämänhetkisen tilanteen mukaanhan kunnat ovat kokeneet että koulujen tukitoimet kohdistuvat pääsääntöisesti oppilaisiin joilla on lääketieteellinen diagnoosi ja tämän pohjalta on tehty päätös erityisopetuksesta

kyllä tässä yhteiskunnassa pitää voida keskustella ilman että mennään ääri ilmiöihin

ehkä haemme vähän näitä rooleja mutta näin sen pitää olla

toivon jatkossakin että voimme asiallisella linjalla käydä tätä keskustelua

tuen ulkopuolelle jäävät näin monet sellaiset oppilaat jotka ovat pedagogisen tuen tarpeessa mutta joille ei ole tehty lääketieteellistä diagnoosia

ex kuntaministeri on nyt tehnyt tästä eksästään mörön jolla pelottelemalla keskusta luo kaaosta kuntakentälle

nyt tavoitteena on että tukea tarvitseva saisi tukea riittävän varhain ja erityistä tukea voisi saada myös pedagogisin perustein

kyllä tätä keskustan korkeampaa oppimäärää on hieman vaikea nyt ymmärtää

miksi te nyt vedätte liinat kiinni ja vedätte maton alta myös niiltä teidän omilta kannattajiltanne jotka näkevät tämän uudistuksen tarpeen omassa arjessaan

oppilaille jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea tehdään toki päätös erityisestä tuesta edelleen samoilla perusteilla kuin tähänkin asti

haluan vielä käyttää tilaisuuden hyväksi ja kysyä edustaja heikkilältä joka arvostelee nyt sekä nykyistä että edellistä hallitusta mikä teidän perussuomalaisten malli on tähän kuntauudistukseen ja mikä teidän kantanne on siihen

vastineeksi te ehdotatte tätä listaa joka alkaa miljardiluokan rahaston perustamisella ja jatkuu näillä muilla kustannuksia vaativilla toimilla

tilanteet ovat yksilöllisiä sekä oppilailla että kouluilla että kunnilla ja näin ollen erityisopetuksen ratkaisuja ei kannata eikä voida eikä tule kangistaa yhteen kaavaan

uskotteko todella että sillä että kaikki saavat verkkotunnukset sillä että lapsilisäleikkaukset perutaan perustetaan tämä infra tai perutaan oppivelvollisuusiän nosto syntyisi todellakin kustannusneutraali lopputulos

ihminenhän on luontaisesti luova ja sen verran mukavuudenhaluinen että yrittää aina löytää tehokkaan ja helpon tavan toimia

yksi näistä ihmisen luontaisen laiskuuden toteutumisen ongelmista on se että meillä on raskas byrokratia joka ei jousta innovatiivisten ratkaisujen edessä

tarvitaan näitä integroituja malleja mutta tarvitaan myös erityiskouluja ja erityisluokkia ja on tässä yhteydessä syytä alleviivata sitä että vaikka tämä esitys tukeekin varhaisen tuen lisäämistä integroituna mallina se ei lainkaan väheksy erityiskouluja joilla on edelleen tärkeä tehtävä ja arvokas paikkansa jatkossakin kunnissa

onko tämä nyt sitä sipilän kakkaralogiikkaa vai mistä tässä on kyse

meillä on eri aikoina lääkäripuolella ja tämän sosiaali ja terveyshuollon puolella keksitty ratkaisuja kiertääksemme järjestelmiä lääkäri on saattanut soittaa suoraan apteekkiin reseptejä tai tehdä näin asioita helpommaksi potilaan kannalta mutta nyt meillä on tietojärjestelmät ja asioita voitaisiin hoitaa paljon tehokkaammin kuin nykyään

arvoisa puhemies

nyt jatkamatta tätä uskonnonvapauskysymystä ehkä vähän laajemmin tästä lainvalvojan työstä mitä oikeuskansleri tekee

oikeuskanslerin puoleenhan käännytään ymmärtääkseni entistä herkemmin ja useammin erilaisissa asioissa ja jonkin verran on nyt viime aikoina herännyt keskustelua siitä kuinka pitkälle lainvalvojien ylipäätään on sopivaa lähteä tulkitsemaan asioita ja lakia ja onko vaara että roolit silloin sekaantuisivat lainsäätäjien ja lainvalvojien välillä

on se ongelma sitten tekninen tietosuojaan liittyvä tai yksityisen ja julkisen sektorin hiekkalaatikko ongelma niin nämä asiat ovat ratkaistavissa jos tahtotila löytyy

meidän pitää käyttää sitä ketteryyttä ja olla kekseliäitä löytääksemme meille sopivan kansallisen mallin ja tärkeää olisi että tässä huomioidaan nimenomaan asiakasnäkökulma

nyt kun oikeuskansleri istuu täällä olisinkin utelias kuulemaan miten näette tämän tilanteen

odotetaanko lainvalvojilta laillisuudenvalvojilta myös enemmän tulkintoja ja onko tultu jollain tavalla siihen tilanteeseen että lait pitäisi säätää yksityiskohtaisemmin jolloin tulkinnanvaraa olisi vähemmän

meillä on paljon eläkeläisiä jotka tällä hetkellä jo viettävät osan vuodesta esimerkiksi espanjan aurinkorannikolla ja siellä käytössä on sähköinen terveyskortti jolla pystytään asioimaan sekä yksityisellä että julkisella puolella että sitten apteekkijärjestelmässä ja se helpottaa paljon jo siinä muodossa missä se on ihmisten arkipäiväistä asiointia

toisaalta sitten kun nyt on puhuttu viime aikoina tästä maalaisjärjen käytöstä ja tilannetajusta ja siitä että tilanteissa voidaan joustavasti toimia niin miten tavallaan turvata se että kaikkea ei tarvitsisi lailla säätää että voidaan tilanteissa toimia joustavasti edelleen jatkossakin

ei tarvitse muistaa ottaa reseptejä mukaan ei tarvitse huolehtia siitä että kaikki tieto on ja samalla sitten myöskin kaikki tämmöinen lääketieteeseen liittyvä terminologia siihen liittyvät väärinkäsitykset ja ongelmat poistuvat kun asiat ovat järjestelmässä jota ei voi tulkita kovin monella tavalla

kun itse kannoin huolta tästä vankien siirrosta kotimaihinsa ja kysyin tästä ministeriltä niin sain vastauksen jossa todettiin muun muassa että venäjä ei ota vastaan omia vankejaan

on äärimmäisen tärkeää että tämä hyväksi havaittu käytäntö saadaan todella jatkossakin pidettyä vankiloissa

vaikeaa on ymmärtää että vankeja on suojattava näiltä kiristäviltä nippusiteiltä mutta ei siltä että vanki joutuu muuliksi tai siltä että hän saattaa joutua huumeympäristössä kärsimään tätä rangaistusta ei vankeja pidä suojella huumeilta tai rikoskierteeltä

meillä suomessa on erittäin suuri kynnys joutua vankilaan

vankilaan mennään suorittamaan rangaistus rikoksesta ja se on myöskin asia joka mielestäni voidaan huomioida näitä olosuhteita arvioitaessa

tämän nyt käsillä olevan lain osalta olen erittäin tyytyväinen siihen että alkoholin tuonnin vaikutuksiin havahduttiin ajoissa ja esitystä muutettiin

edelleen on tärkeää että nyt tämän lain yhteydessä tehtäviä muutoksia tarkastellaan siitä näkökulmasta miten tuonti ja tuonnin erilaiset muodot ja ilmiöt kehittyvät ja tämä edustaja kaikkosen ajatus siitä että tuonnin valvontaa tehostetaan on kannatettava

edustaja maijala otti kuitenkin hyvän vertailukohdan ikäihmisistä

samalla kun kiinnitetään huomiota ulkomailta tuotavaan alkoholiin on syytä kuitenkin pitää huolta siitä että suomalainen alkoholituotanto säilyy ja pääsee kehittymään

mielestäni on kummallista että tätä haalarikäytäntöä ei voida pitää inhimillisenä mutta sitä että ikäihmisiä makuutetaan kakkavaipoissa lääketokkurassa voidaan pitää inhimillisenä

kyllä tässä yhteiskunnassa on aika paljon ikäviä asioita joita meidän pitää saada kuntoon ennen kuin tämä haalariasia nousee listalla kärkipäähän

esimerkiksi tilamyynnin ja pienpanimoiden osalta on syytä pohtia rajoitusten järkevöittämistä siten että toiminta voi tukea esimerkiksi matkailuelinkeinoa ja sen kehitystä

nimittäin te sanotte että paremmat paketit mutta mitä noissa kauniissa kääreissä oikein on

koulujen retkitoiminta on tärkeä osa kouluissa tapahtuvaa kulttuurikasvatusta ja sen merkitys on konkretisoitunut erityisesti nyt kun retket ovat vähentyneet

automaattinen palkkatuki satojen miljoonien energiaveroalennus kotitalousvähennysten kasvattaminen tai kuntien valtionosuuksien lisäys millä nämä komeat lupaukset on tarkoitus lunastaa

tähän varmasti on kiistatta vaikuttanut edellisen hallituksen aikana tehty päätös koskien retkien rahoitusta

mitä nyt aiotaan tehdä koulujen retkitoiminnan elvyttämiseksi

ilmaston lämpenemistä ei tietenkään torjuta lakeja säätelemällä vaan teoilla

arvoisa puhemies

kuten on kuultu niin puolustusministeriön hallinnonalan haasteet johtuvat pitkälti edellisen hallituksen toimenpiteistä ja onkin erinomaista että puolustusministeri häkämies on toiminut aktiivisesti puolustusvoimien investointi ja materiaalimäärärahojen turvaamiseksi

olen iloinen siitä suomalaisesta ympäristöpolitiikasta että on tehty periaatteella ympäristöfiksuus voi olla sekä helppoa että taloudellisesti järkevää

ministeriö osoittaa mielestäni hyvää tilannetajua priorisoimalla tämän rekkaparkin osalta

nämä kansalliset toimet joita on tehty ovat toki tärkeitä mutta ilmastonmuutosta voidaan torjua vain kansainvälisellä yhteistyöllä

arvoisa puhemies

nämä julkisen liikenteen edistämiseen kohdentuvat toimet ovat nyt tärkeitä ja olisinkin kysynyt liityntäpysäköinneistä jotka mielestäni ovat julkisen liikenteen edistämisen kannalta tärkeä seikka

punamultahallituksen leikkaukset puolustusbudjettiin romahduttivat reserviläiskoulutuksen kuudennekseen entisestä ja aiheuttivat monia muitakin haasteita harjoitustoiminnalle

mitä ollaan tekemässä jotta liityntäpysäköintitilanne saataisiin paremmaksi

tulee tässä mieleen tämä durbanin kokous jossa meidän hiilinieluistamme suomen metsistä tuli yhtäkkiä kansainvälisesti katsottuna päästö

mistä johtuu että liityntäpaikkarakentaminen ei ole tähän mennessä riittävästi edennyt ja ovatko tässä asiassa vastuut ja velvollisuudet riittävän selvät

juostais

onko tälle asialle vielä jotain tehtävissä

suomen osalta puolustuspolitiikan kehittäminen yhteistyön suuntaan on tarkoituksenmukaista ja maamme etu on ulkopoliittisesti vahvempi euroopan unioni

olisi kiinnostavaa todella kuulla tuloksia onko tämä suurten kaupunkien joukkoliikennetuki vaikuttanut ja minkälaisia vaikutuksia olisi saatu sillä jos tuki olisikin kohdennettu suurten kaupunkien sijaan kehyskuntiin joista tosiasiallisesti tämä pendelöinti tapahtuu

suomen puolustuksen kannalta on keskeistä että suomi on mukana niin ykn kuin euroopan unionin ja naton rauhanturvaamistoiminnassa

arvoisa puhemies

suomen sodan ajan vahvuuden säilyttäminen tavoitetasolla vaatii kuitenkin merkittäviä panostuksia puolustustekniikkaan ja korkea kotimaisuusaste hankinnoissa on periaate josta ei tule tinkiä

hallitus on todellakin budjettiriihessä viimeistellyt tämän sopimuksen siitä että patenttiriitojen ja muiden aineettomien oikeuksien osalta keskitetään nämä asiat markkinatuomioistuimeen ja muodostetaan immateriaalioikeuksiin keskittyvä ipr tuomioistuin

tässä kyseessä olevan lain osalta todellakin on tärkeintä että nykytilaan saadaan selkeys

arvoisa puhemies

on ilo huomata että puolustusministeriön momentille on lisätty määrärahoja julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden kehittämiseen

mielestäni tämä sopimusoikeudellinen näkökulma tässä on tärkeä ja jollain tavalla mielestäni kuvaa sitä yhteiskunnan moraalia ja sitä käsitystä joka meillä on tästä yhteiskunnasta miten asiat täällä toimivat

jokin aika takaperin virossa valtionhallinnon tietojärjestelmät joutuivat hyökkäyksen kohteeksi ja tukkeutuivat

se kritiikki jota tässä keskustelussa nyt on tullut perustuslakivaliokunnan toimintaan niihin asiantuntijoihin joita perustuslakivaliokunta kuulee tai mahdollista politisoitumista kohtaan tai sitä kohtaan mikä on oikea taho perustuslailliseen tulkintaan ylipäätään suomessa onko se korkein oikeus perustuslakivaliokunta vaiko pitäisikö meillä olla perustuslakituomioistuin niin tämä keskustelu on varmasti hyvä käynnistää ja sitä on aika ajoin syytä suomessakin käydä tosin ei varmasti juuri tämän lain yhteydessä mutta ylipäätään toivon että keskustelu tästä jatkuu

suomen kilpailukyvyn kannalta ja juuri sen sektorin kannalta johon nyt olemme panostamassa elikkä innovaatioiden ja tämän teknisen kehityksen kannalta on tärkeää että tässä nyt otetaan iso askel ja turvataan parempi oikeussuoja patentteja ja aineettomia oikeuksia koskevissa asioissa